arvoisa ministeri kysyisinkin nyt teiltä miksei tätä samaa kelpoisuusehtomääritystä voitaisi käyttää yliopistolain puolella eli miksei siellä voisi myös kelpoisuusehtoja säätää asetuksella eikä johtosäännöllä niin kuin nyt on esitetty

eniten arvostettuja opettajat ovat kiinassa myös kreikassa turkissa ja etelä koreassa opettajia arvostetaan ja työtä pidetään korkeassa arvossa mutta suomessa ei niinkään

presidentin lausumassa viitataan juuri kovin lyhyeen kokemukseen nykyisen perustuslain toimivuudesta todetaan yhteistoiminnan hallituksen ja presidentin välillä sujuneen kohtuullisen hyvin ja kyseenalaistetaan kiire uudistuksessa

erityisesti tämän tulisi olla painavasti huomioon otettu koska presidentti halonen on toiminut pitkään paitsi presidenttinä myös ulkoministerinä

arvoisa puhemies

olemme lisätalousarvion kanssa nyt vähän siinä pattitilanteessa että useimmat näistä resursseista joita nyt ripotellaan olisi pitänyt antaa jo keväällä

siihen päälle tulivat koulujen loputtua nuorisotyöttömät isona lisänä

tässä yhteydessä olisi voinut tarkistaa myös puitelain vaatimukset esimerkiksi alijäämän kattamisen osalta katsoa vastaavatko ajalliset ja muut vaatimukset tätä hetkeä

rahan ohjaus on tahdon asia ja myös hoidon ohjaus on tahdon asia eli alasajo olisi ollut estettävissä jos olisi toimittu ajoissa ja myös tämä siirtymäaika olisi ollut hoidettavissa jos olisi lähdetty toimimaan ajoissa

vaikka kunnat pyrkivät lomautuksissa huolehtimaan opetustavoitteiden noudattamisesta on selvää että vajaalla opettajamiehityksellä ei koulussa voida koulutyötä järjestää samalla tavalla kuin normaalisti tehdään

ministeri katainen on päijät hämeen vierailun yhteydessä luvannut hoitaa reumasairaalan tilanteen

olisin nyt halunnut kuulla miten ministeri katainen on ajatellut nyt tämän tilanteen hoitaa ja onko valtiovarainministerillä kenties joku salainen kortti taskussa rahoituksen suhteen

nyt jos koskaan on tärkeää suunnata koulutuspaikat niin että jokainen nuori saadaan menestymään opinnoissa ja siirtymään kivuttomasti jatko opintoihin ja edelleen työelämään

me sosialidemokraatit näemme tärkeänä ammatillisen koulutuksen resursoinnin ja myös ennakoinnin

mielestämme hallituksen satsaus ei ole riittävä

kyllä tässä voidaan ihan hyvin hannua ja kerttua kiittää ja ehkä vähän jyrkiä ja juttaakin ja johtipa kumpi vain niin hyvin johti

monet nuoret hakevat sitä ensimmäistä opiskelupaikkaa monena vuonna ja turhia välivuosiakin viettäen

muun muassa kuntien kohdalla tämä sääntelyn purkaminen on erittäin hyvä asia mahdollisuus kunnille katsoa missä mennään voitaisiinko tehdä joku asia ehkä toisin

näillä toimenpiteillä eli aloituspaikkojen lisäämisellä ja korkeakoulujen opiskelijavalintojen uudistamisella pidennetään työuria ja vähennetään välivuosia vauhdittamalla opiskelijoiden siirtymistä korkeakouluopintoihin

on kyllä todella kummallista että tätä keskustassa nyt kovasti vastustetaan kun elämän tärkein valinta on löytää oma opinpolku elämänpolku ja työura niin tämä on kyllä hyvin kummallinen käsitys

lisäyksiä tehdään sairaanhoitajakoulutukseen sosionomikoulutukseen sekä terveysalan pienten erikoisalojen kuten ensihoidon radiografian ja sädehoidon sekä toimintaterapian koulutukseen

tekniikassa lisäykset tehdään erityisesti kasvualoja tukeviin kohteisiin kuten energiatekniikkaan korjausrakentamiseen kaivannaisalaan ja uudistuvaan ict alaan

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

kriisi vesittää vuosikymmenten ponnistelut köyhyyden ja aliravitsemuksen vähentämiseksi ja useissa maissa ruokamellakoita on selvitelty sotilaallisinkin keinoin

itse haluaisin nostaa esiin etenkin naisten ja muiden huonompiosaisten väestöryhmien hyvinvoinnin ongelmat

tästä huolimatta naiset ja tytöt syövät usein eri ruokaa kuin perheen miehet

arvoisa puhemies

jotenkin en ylläty siitä että tämän esityksen yhteydessä nostetaan esille tämä tieteen ja tutkimuksen vapaus ja mahdollisuus valita aiheet

ruuan hinnan noustessa joutuvat perheet karsimaan juuri esimerkiksi lasten koulutuksesta sekä terveydenhuollosta

tässä ei suinkaan ole tarkoituksena varmastikaan vangita millään tavalla tutkimusta ja tutkimuksen vapautta edelleenkään vaan ennemminkin se että jos poliitikot eivät pysty tässä ajassa seuraamaan mikä millekin ajalle on ominaista tärkeää mikä eteenpäin vietävää niin on hyvä että tiedemaailma siihen pystyy ja poliitikkojen on hyvä tukeutua tiedemaailmaan ja sen antiin

ruokakriisi uhkaa lasten ja heidän yhteisöjensä hyvinvointia nyt mutta myös vahvistaa köyhyyden kierrettä sukupolviksi eteenpäin

arvoisa puhemies

meidän on siis uudistettava maatalous ja kauppapolitiikkaamme sekä kehitysyhteistyötä ruuan tuotannon kasvattamiseksi ja elintarvikehuollon haavoittuvuuden vähentämiseksi kehitysmaissa

tämä neuvosto on olennainen tekijä juuri siinä kun me yhteiskunnallisesti katsomme näitä teema alueita aihealueita missä me tarvitsemme sitä tutkimusta mitkä ovat niitä aihealueita joista me haluamme enemmän saada tutkimustietoa oikeata puhdasta tutkimustietoa

esityksessä ollaan nimenomaan täsmentämässä vapaan sivistystyön toiminnan tavoitteita sekä vapaan sivistystyön oppilaitosmuotojen tehtäviä sekä oppilaitoksen ylläpitämisluvan sisällön määrittelyä

lakiin sisältyy myös oppilaitosten yhteistyötä koskeva velvoite ja siellä on myös rahoituksen osalta esityksiä erillisistä laatu ja kehittämisavustuksista opintoseteliavustuksista ja rakenteellista kehittämisohjelmaa tukevista avustuksista

vapaalle sivistystyölle on ominaista että koulutuksen tavoitteista ja sisällöstä päättävät oppilaitosten ja organisaatioiden taustayhteisöt pääsääntöisesti itse ylläpitämislupansa rajoissa

vapaan sivistystyön lait ovat olleet perinteisesti valtionapulakeja joissa toiminnan sisältöä on säädelty suhteellisen vähän ja säätely on tapahtunut aina viime vuosikymmenelle saakka valtionavun saamiselle asetettujen yksityiskohtaisten valtionavun ehtojen kautta

ongelmaksi nousee miten tämä rahoitetaan sillä valtiovarainministeriön esityksessä on leikattu erillisiä valtionavustuksia sekä kansalaisopistojen valtionosuuksia

tässä käynnistetään myös uuden rahoitusmallin käyttöönottoa koskeva valmistelutyö niin että siihen voidaan asteittain siirtyä sekä organisoidaan perusrahoituksen määräytymisen ja tilasto ja tietopohjan parantamiseen liittyvä selvitys ja valmistelutyö

elikkä matti viljanen on todennut että yliopistouudistuksen tärkein tavoite on se että tiedeyhteisö voi keskittyä tieteen tekemiseen ja korkeatasoiseen koulutukseen

vapaan sivistystyön osa alue on merkittävä maakunnallisesti ja siinä tehdään paljon hyvää kasvatustyötä

olemme keski suomen kansanedustajat juuri eilen tavanneet kuuden kansanopiston edustajia ja keskustelleet heidän kanssaan tästä lakiuudistuksesta

arvoisa puhemies

kannatan sitä että ruotsin kielen opetus säilyy nykymallin mukaisena

he toivat esille hyvin tärkeänä sen että lainsäädännön tulisi tunnustaa kansanopisto nimenomaan omaksi oppilaitosmuodokseen joka tarvitsee omat erityispiirteet ja sen huomioivan yhteiskunnan tuen

kansalaisaloitteessa sanotaan että ruotsin kielen pakollisuus ja yksilön oppimiskyvyn rajallisuus johtavat käytännössä vieraiden kielien taitamisen ohuuteen ja valintamahdollisuuksien kapeutumiseen

näin kansanopisto voi edelleenkin toteuttaa ylläpitäjänsä sivistys ja koulutusnäkemystä ja on silloin suomalaisen kansanvaltaisen yhteiskunnan hyväksi työtä tekevä oppilaitos

kansanopistojen perustana on vapaa sivistystyö muut tehtävät pohjaavat opiston sivistystehtävään ja pedagogiseen erityistehtävään ja monialaisten kansanopistojen tehtävät täydentävät toisiaan

te toimistoja koskevat uudistukset ovat varmastikin välttämättömiä koska tehtävänkuva on hyvinkin paljon muuttunut kaiken kaikkisesti

tästä kävimme hyvin paljon keskustelua ja siellä todettiin se piirre että halutaan edelleen vahvistaa ja pitää vahvana tätä sivistyksellistä merkitystä ja halutaan sitä korostaa myös tuossa lain sisällössä

lisäksi kansalaisaloitteessa on sanottu että niiden lasten tai nuorten jotka hyötyisivät englannin tai äidinkielen lisätunneista olisi tarkoituksenmukaisempaa opiskella vain yhtä vierasta kieltä

tässä esityksessähän siirretään myös byrokratiaa työ ja elinkeinotoimistoilta työttömyysetuuden maksajien hoidettavaksi ja karsitaan lausuntomenettelyä jotta näitä resursseja te toimistoissa voitaisiin suunnata tehokkaammin työnvälitykseen ja sitten tähän liittyy näitä työttömyysturvajärjestelmän toimeenpanoa yksinkertaistavia muutoksia

myös arviointia voisi pohtia

viimeisten vuosien aikana kansanopistojen perustamiskustannusten rahoitus on myös käytännössä ollut aika olematonta ja tähän haluttaisiinkin kovasti kiinnittää huomiota että nämä oppilaitokset voisivat säilyttää edelleen tämän opetuksensa tunnuspiirteet

on hyvin järkevää tietenkin silloin että näitä niukkoja resursseja käytetään järkevästi ja muun muassa niitten lausuntojen osalta voidaan toimia hiukan toisella tavalla

varhaiskasvatuslaki on vihdoin lähtenyt liikkeelle ja sitä odotamme innolla tietysti että pääsemme käsittelemään myös eduskunnassa työryhmän työn tuloksia sitten aikanaan

varmasti yksi keino olisi jos meillä olisi suoritettu merkinnällä suoritettuja opintoja

tämä esitys lisää myös nuorten kouluttautumista sillä esityksen mukaan koulutusta vailla olevan nuoren on aloitettava opinnot myös silloin kun koulutukseen hakemista ei ole edellytetty työttömyysetuuden saamiseksi mutta nuori on kuitenkin hakenut opiskelemaan ja saanut opiskelupaikan